eduskunnassa on tunnetusti tiettyjä asioita joita kaikki kannattavat mutta jotka eivät etene ja sitten on asioita joita kaikki vastustavat mutta ne etenevät

tämä on siitä outo että tämä on kaikkien kannattama mutta valtiovarainministeriö ei koskaan kannata tätä

oikeastaan se mikä mieleen jäi oli vasemmistoliiton ja vihreitten ryhmäpuheet jotka enemmänkin laittoivat minut miettimään sitä milloinka nämä puolueet menevät yhteen koska ne olisi voinut pitää sama puolue sama kummankin ryhmäpuheen

tietysti heitä yhdistävä tekijä on myös se että he olivat molemmat viime hallituksessa mutta eivät sitten kuitenkaan sitä hallituksen vastuupainetta kestäneet loppuun saakka vaan päättivät lähteä hallituksesta kesken kautta pois taisi olla itse asiassa vihreille toinen kerta peräkkäin hallitusvastuussa

se että maan menot ovat suuremmat kuin tulot on perusongelma ja päätöksiä tämän kehityksen katkaisemiseksi on tehtävä juuri nyt ja tässä

me tunnustamme ja tunnistamme että ne päätökset ovat kipeitä mutta ne pyritään tekemään mahdollisimman oikeudenmukaisesti

meidän tulee panostaa kärkihankkeisiin meidän pitää sitä kautta saada kasvua aikaiseksi mutta sen lisäksi me tarvitsemme voimakkaita rakenteellisia muutoksia

siitä yksi osa on nyt tämä kilpailukykypaketti joka hallituksella on valmistelussa ja tällä kaikella tarkoituksena on parantaa meidän kilpailukykyämme

eilisessä helsingin sanomissa oli erittäin hyvä vertailu toimittaja elina kervisen tekemä siitä mikä ruotsin ja suomen tilanne on ja kyllä ne luvut olivat erittäin synkkiä

jo tämän pitää herättää siihen että me tarvitsemme täällä suomessa voimakkaita rakenteellisia ratkaisuja joilla me pystymme parantamaan kilpailukykyämme

verotuksellisesti tämä nyt käsittelyssä oleva budjetti oli varsin teknisluonteinen siellä ei mitään suuria verotuksellisia uudistuksia tullut

hallituksen tulee alkavan vuoden aikana laittaa liikkeelle niitä verotuksellisia uudistuksia joita hallitusohjelmassa lukee

siellä ovat yrittäjävähennys investointien varaus verotettavasta tulosta ja nämä ovat sellaisia verotuksellisia uudistuksia joilla pystytään saamaan aikaan kasvua ja painopiste tuleekin siirtää nyt selkeästi verotuksellisiin kokonaisuudistuksiin teknisten tarkistuksien sijaan

mutta on täysin selvää että nämä mitä on tehty muutamien haittaverojen korotukset ovat sellaisia joilla me omalta osaltamme tulemme tätä taloustilannetta tukemaan

tällä vakavuudella tämän salin tulee suhtautua myös niihin omiin esityksiin joita oppositiosta tulee ja hyvin mielellämme me haluamme kuulla kuinka oppositio tulee vastuullisesti tuomaan oman osansa näihin meidän yhteisiin taloustalkoisiimme

jään kyllä mielenkiinnolla odottamaan sitä laskelmaa jonka te tämän perusteella tuotte

te esitätte miljardien nostoja

mutta tietysti se muutos jonka voisitte tehdä tähän on se että kun tämä on luottamusbudjetin nimellä niin tämähän olisi ennemminkin saippuabudjetti tämä on liukas ja tämä on täynnä kuplia

arvoisa herra puhemies

koska kyseinen laki on jo varsin seikkaperäisesti äänestyksiä myöten pykälien osalta käyty läpi viime perjantaina niin pidättäydyn vain niissä kohdissa jotka keskusta esittää tässä toisessa käsittelyssä

lakiehdotuksen hylkyä koska keskusta lähtee siitä että kemera tuet tulee pitää verottomina myös jatkossa eli nykyisen käytännön tulee jatkua

sen lisäksi keskustalla on lausumaesitys jossa keskustan eduskuntaryhmä esittää että eduskunta hyväksyisi lausuman joka edellyttää hallituksen ryhtyvän välittömiin toimenpiteisiin uudistaakseen yritysverotusta kasvua tukevaksi ja uusia työpaikkoja synnyttäväksi

meillähän oli useampiakin pykäläesityksiä äänestyksessä jotka valitettavasti kaatuivat joilla nimenomaan haettiin yrityksille kasvua ja kilpailukykyä

näihin ei voida tässä vaiheessa tietenkään palata mutta olisi hyvin toivottavaa että hallitus paneutuisi tähän sektoriin koska nyt yleisesti on tunnustettu se että meillä on kaksi esimerkiksi hyvin keskeistä ongelmakohtaa edelleen verotuksessa jotka tunnistetaan eli korkojen rajoittamaton vähennysoikeus joka saa aikaan sitä että meiltä siirtyy suomessa tehtyä tulosta ulkomaille ja toiseksi sitten yritysten siirtohinnoittelu

jo pelkästään näillä perusteilla hallituksen tulee hyvin pikaisesti yhtyä tähän keskustan eduskuntaryhmän lausumaesitykseen

arvoisa herra puhemies

tietyllä tavalla tämä esitys osuuskuntien ylijäämänjaon verotuksen muuttamisesta on joltakin osin yliampuvakin

taustallahan on osuuskuntalain muutos ja oikeastaan ne pelot että osuuskuntia käytettäisiin veronkiertoon käytettäisiin niitä väärässä tarkoituksessa

sinne on tehty tarkistuksia selvennyksiä joita verottaja voi sitten omassa tulkinnassaan käyttää muun muassa maatalouden nettovarallisuuden osalta laskiessa

mutta aivan kuten edustaja kiviranta totesi niin tänne on muutamia sellaisia yksityiskohtia jäänyt jotka muutettuna olisivat ehdottomasti parempia

sillä olisi ihan puhtaasti byrokratiaa helpottava vaikutus koska näitä tulee olemaan merkittävä määrä ja kuitenkaan niitten fiskaalinen vaikutus ei ole merkittävä joten näiltä osin kannatan edustaja kivirannan esitystä vastalauseen mukaisesti

arvoisa rouva puhemies

niin kuin tässä on tällä puhekierroksella kuulunut niin tämä on erittäin hyvä veropoliittinen linjaus vihreää verouudistusta

ehkä väärin sanoa näin hallituspuoleen edustajana että hallituksen hyvä linjaus vaan enemmänkin tämä kuulostaa eduskunnan yhteiseltä tahtotilalta että tätä vihreää verouudistusta jatketaan

oikeastaan ainut mistä jaostossa oltiin hiukan erimielisiä oli tämä jako jossa kyse oli siitä että tämä tuotto pitäisi kunnille tulla

valiokunta lähti mietinnössään siitä että tämä ei ole niinkään fiskaalinen vero siinä mielessä kuin se on ohjaava ja tällä ei sillä tavalla kuntien taloutta lähdetä tukemaan vaan tällä on ohjaava vaikutus

jaoston käsittelyssä tehtiin pari pientä muutosta jotka ovat tulleet täällä esillekin betonijätteen ja lasin osalta

ja siinä oikeastaan se kultainen ohjenuora oli se että ennemmin kierrätys kuin loppusijoitus

sehän ei sinällänsä kuulu tähän hallituksen esitykseen vaan yleensä jätteen määritelmään

mielestäni sen osalta meillä tulee olla tavoite se että hevosen lantakuivike tullaan jatkossa hyväksymään sivupolttoaineeksi ihan samalla tavalla kuin tällä hetkellä tapahtuu saksassa ruotsissa ja muutamissa muissa maissa

se on täysin perusteltavissa ja se on energiataloudellisesti ja oikeastaan jätteenkäsittelyn osalta ehdottomasti paras tapa sen käsittelemiseksi

kaikkinensa kyseinen esitys on rasin ja pyörillä ja siirtymään puhuja saanut erittäin myönteisen palautteen ja kiitän kaikkia jaoston ja valiokunnan jäseniä tämän käsittelystä

mutta näen kuitenkin tämän tilanteen sillä tavalla että jätehuolto siihen liittyvät tekijät on suuri valtakunnallinen asia jossa pitää tehdä ratkaisut keskitetysti ja ilman että kunnat jäisivät keskenään riitelemään esimerkiksi kaatopaikkojen sijainnista tai jakoperusteista koska todennäköistä olisi että sijaintipaikkakunta vaatisi sitten enemmän mitä pelkästään asukasmäärän mukaan tullut jako tulisi olemaan

pulliaiselle sanoisin että olen hänen kanssaan erittäin paljon samaa mieltä että tämä hevosenlannan ongelmatiikka tulee ratkaista

meillä on tullut tämä tilanne eteen ja ympäristöministeri lehtomäki on ministerikokouksessa brysselissä esittänyt että jätteen direktiivi avattaisiin tältä kohdin ja voitaisiin tarkastella direktiivin sisältöä

hän jäi yksin tämän ehdotuksensa kanssa kukaan ei ollut valmis tähän direktiivin aukaisemiseen ja sen tähden meidän tulisi kansallisesti hoitaa se sillä tavoin että me voimme tulevaisuudessa hevosenlannan käsitellä sivupolttoaineena näissä polttolaitoksissa

arvoisa herra puhemies

siellä on erittäin voimakasta henkilöstökustannuspainetta ja tuottavuusohjelma on erittäin haasteellinen tullin toiminnan kannalta

täytyy ensinnäkin antaa kiitoksia tullin toiminnalle siitä kuinka he ovat pystyneet hoitamaan autoverotuksen muutokset ja tässä teknisessä muutoksessa joka on tapahtunut tulli on osoittanut erittäin hyvää toimintakykyä

on syytä korostaa sitä että tullin toiminnan ylläpitäminen ja turvaaminen on äärettömän tärkeää tällaisessa lamavaiheessakin koska me tulemme tarvitsemaan vientiä tästä lamasta noustaksemme ja tämän talouskasvun tukemiseksi on tärkeää että viranomaistehtävissä toimiva tulli on silloin siinä kunnossa että se omista tehtävistään ja haasteistaan suoriutuu

on myös huomioitava se että tullin fiskaalisesta valvontatehtävästä valtiolle tulevat hyödyt ovat ehdottomasti suuremmat kuin sen henkilöstökustannukset tulevat olemaan

valiokunta esitti miljoonan euron lisäystä lähinnä koulutettujen nuorten palkkaamiseen ja lähinnä siihen että heidän määräaikaisia työsuhteitaan ei jouduttaisi purkamaan

yrityksillä on erittäin vaikea tilauskanta tällä hetkellä sanotaan teknologiapuolella esimerkiksi on yrityksiä joilla on kohtuullisen hyvä mutta suurin osa yrityksistä on tällä hetkellä reilusti vedenpinnan alapuolella

olisiko mahdollisuus netottaa näitä vuosia ja sillä tavalla hiukan purkaa sitä henkilöstökustannuspainetta joka tällä hetkellä tullia kohtaan kohdistuu

julkinen sektori on omissa vaikeuksissaan ja tästä voidaan vetää se johtopäätös että palkkaneuvottelut tulevat olemaan erittäin vaikeat

perinteisesti hallitus on ollut kuitenkin se yksi osapuoli jolla on ollut aina mahdollisuus käyttää omaa verotuksellista korttiansa ja näkisin mielelläni että hallitus pitäisi tämän kortin itsellään myös ensi vuonna

minun on hirvittävän vaikea tällä hetkellä nähdä mitään muuta tapaa nostaa kansalaisten ostovoimaa kuin tuloverotuksen keventäminen

tiedän että tässä taloustilanteessa se on äärettömän kova haaste mutta vaihtoehtoinen tapa edelleen heikentää meidän kilpailukykyä ja sen vuoksi olisin toivonut että hallitus olisi vielä harkinnut muun muassa inflaatiotarkistusten tekemistä ja pitää myös kortin auki siihen että tuloverotusta voitaisiin keventää näitten neuvottelujen yhteydessä

toisena asiana on hallituksen esitys arvonlisäveron korottamisesta

keskustalla on tässä oma vastalauseensa

me lähdemme kuitenkin siitä että yleisen kulutuksen kautta tapahtuvana se olisi parempi tapa kuin se että verotetaan enemmän näitä välttämättömyyshyödykkeitä jotka koskevat nimenomaan pienituloisia

perintö ja lahjaverossa meidän huolemme on nimenomaan sukupolvenvaihdoksista ja me olisimme nostaneet sitä ylärajaa jotta me pystymme tekemään sukupolvenvaihdoksia koska me tiedämme sen että suomessa on suorastaan aalto tulemassa sitä kohti

sanoin omana kantanani sen että kun mennään ensi vuoteen minä toivoisin että hallituksellakin olisi joku kortti käytettävissä tilanteessa jossa palkkaneuvottelut tulevat ajautumaan ihan totaaliseen umpikujaan

minä nukun kyllä yöni erittäin hyvin

minä en kyllä nyt ymmärrä tätä kun te sanotte että me rokotamme alvn kautta

en minä nyt näe hirveän paljon pahana sitä että jos me otamme prosentin lisää veneitten ostajilta autojen ostajilta mutta me pidämme sen ruuan ja lääkkeet alemmalla tasolla kuin teidän esityksenne on

en minä näe sitä hirvittävän pahana että henkilöt jotka käyttävät kuluttamiseen isoja summia maksavat pikkasen enemmän siitä kuluttamisesta ja ei mennä sinne ruuan ja lääkkeitten puolelle

arvoisa herra puhemies

kysehän on siitä että nykyisin vapaaehtoisiin yksilöllisiin eläkevakuutuksiin kohdistuva verotuki laajennetaan koskemaan myös muuta pitkäaikaissijoittamista

me olemme tietyllä tavalla suomessa vähän outo lintu eu alueella koska me olemme ainoita maita joissa tämä on vain vakuutuslaitoksille kohdistettu

tämä avaa mahdollisuuksia muillekin ja tietyllä tavalla saadaan ihan tervettä kilpailuakin tälle sektorille

kuoppa tuossa hyvin jyrkästi hyökkäsi sitä vastaan tai käytti sitä argumenttia että tämä on nimenomaan hyvätuloisille tehty ja heille suunniteltu

eli kyllä me puhumme kuitenkin varsin maltillisista summista verrattuna siihen voimakkaaseen kritiikkiin ja kohdistamiseen suurituloisten suosimiseen

eli kyllä tämä on päinvastoin keskituloisia suosiva jotka haluavat pitkäaikaissäästämisen kautta kerryttää itselleen sitten suurempaa eläkettä

pitää muistaa se kun tässä nyt hyvin jyrkästi tuodaan tätä että pienituloisia sorsitaan että tämä hallitus teki perusvähennyksen nostamisen

eli kyllä tämä hallitus on tehnyt erittäin hyvää veropolitiikkaa joka on nimenomaan huomioinut pieni ja keskituloiset

mutta hallitus on reagoinut siihen ainoalla oikealla tavalla ja lähtenyt turvaamaan kotimaista varustamotoimintaa ja samalla myös huoltovarmuutta

valiokunnassa tehtiin pikkanen muutos varsinaiseen esitykseen ja siirtoikkunaa pidettiin auki vuosi enemmän eli neljään vuoteen

tämä lähinnä siitä johtuen että nimenomaan pienet varustamot saavat silloin vuoden lisäaikaa tehdä niitä päätöksiä tulevatko ne siirtymään tämän piiriin

erityisesti ne voivat silloin arvioida mikä tulevan hallituksen verolinjaus on tuleeko siinä tapahtumaan sellaisia ratkaisuja jotka ovat heille epäedullisia ja jotka heidän tulee huomioida tähän tonnistoveroon siirtymisen johdosta

arvoisa herra puhemies

tämä arpajaisveron kiristyshän ei suinkaan pienennä voiton saajien osuutta vaan tämä pienentää yhtiöitten osuutta koska yhtiö maksaa sen arpajaisveron omasta tuloksesta ja pelistä eikä pelaajan palautusprosentti pienene suinkaan tämän arpajaisveron suhteessa

olen erittäin pahoillani siitä että tällä arpajaisveron kiristyksellä tullaan vähentämään rahoitusta nuorilta sosiaalipuolelta taiteelta tieteeltä urheilulta ja hevostaloudelta

ala on kasvava niin ravitalouden kuin ratsupuolen osalta ja se rahoitus nimenomaan ravipuolelle tulee yksinomaan oikeastaan pelien kautta

tämä ala on kärsinyt useamman vuoden jo siitä että pelit ovat olleet miinusmerkkisiä ja se on näkynyt myös palkintojen kehityksessä

se heijastuu suoraan alan palkkoihin ja siihen edellytykseen mitä alalla on työllistää ja pitää tätä alaa elinvoimaisena

se on ala joka työllistää naisia nuoria ja sellaisia ihmisiä jotka monissa tapauksissa olisivat jääneet työmarkkinoitten ulkopuolelle

mikäli me emme pysty pitämään palkintoja sillä tasolla mitä me tällä hetkellä maksamme tai mitä meidän tulisi maksaa me tulemme näkemään suomessa valitettavaa kehitystä että yhä enemmän suomalaisia menestyviä valmentajia siirtää filiaalejaan ruotsiin niin kuin valitettavasti tällä hetkellä on tapahtunut

toivoisin että suomessa ei tulisi tämäntyylisiä negatiivisia iskuja mitä tämä arpajaisveron kiristys tulee tällä hetkellä ja ensi vuonna aiheuttamaan ravitaloudelle

jo nämä investoinnit tulevat viemään pääomaa jota olisi voitu käyttää palkintojen korottamiseen ja kun tähän lisätään tämä arpajaisveron kiristys niin alalle seuraava vuosi tulee olemaan erittäin haasteellinen

tämä pääluokka jonka esittelyvuoroista minulle kuuluu valtiovarainministeriön osuus on aika poikkeava muihin pääluokkiin verrattuna koska tämä valtiovarainministeriön verojaoston osuushan on voisiko sanoa semmoinen kamreerimainen osuus jossa on isoja lukuja mutta oikeastaan tekstisisältö varsin pieni

verojaostolle tästä kuuluu sellaisina voisiko sanoa operatiivisina toimijoina tulli ja verohallinto

oikeastaan ainut kirjaus joka meidän jaostoamme koski oli senaatti kiinteistöjä koskeva varsin tekninen osuus joka on mietintöön kirjattu

tämän koko pääluokan suurin painopiste tulee tietysti olemaan kuntapuolella ja kuntapuolen esittelee kunta ja terveysjaoston puheenjohtaja ed

ehkä toisissa olosuhteissa tässä olisi voinut keskustelua herättää myös veropolitiikasta ja sen linjauksista mutta jo eilisessä yleiskeskustelussa nämä veropolitiikan isot linjat varmaan käytiin sen verran perin pohjin läpi ja kun se ei varsinaisesti kuulu jaoston budjetissa olevaan osuuteen niin jätän nämä kommentit pois

niin kuin täällä aiemmissa käsittelyissä on ilmennyt keskusta hyväksyy periaatteiltaan tämän niin sanotun windfall lain mutta tämä veron määräytymisperuste on mielestämme väärä ja sitä ei tulisi määrittää näillä perusteilla jotka tässä hallituksen esityksessä ovat pohjana

tiedossa on myös se että tästä kyseisestä hallituksen esityksestä on komissiolle esitetty kanteluja ja mitä todennäköisintä on että me tulemme palaamaan tämän lain käsittelyyn vielä tässä talossa koska nämä kantelun tekijät ovat aika vahvoilla argumenteilla tällä hetkellä liikkeellä

joten näihinkin seikkoihin perustuen keskustan eduskuntaryhmä esittää lain hylkäämistä

sen lisäksi esitämme vastalauseen mukaista lausumaehdotusta jossa eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee ensi tilassa korjatun esityksen voimalaitosveroksi joka jakaa tavoitellun verorasitteen tasapuolisemmin ja oikeudenmukaisemmin vesivoiman ja ydinvoiman kesken

viime viikolla taisi olla siinä yhden ja kahden välissä yöllä kun tästä keskusteltiin ja perjantainahan tämä nousi keskusteluun sitten verolain yhteydessä joka käsittelee koulutusvähennystä mutta keskustelu käytiin kuitenkin yllättäen tästä veropaketista

eli periaatteessa keskustelu näiltä osin on käyty mutta esitän sen lausumaehdotuksen jonka keskusta omassa vastalauseessaan esittää

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää jatkossa isompien uudistusten kokonaisuuden tulonjakovaikutukset eikä ainoastaan yksittäisen osa alueen tulonjakovaikutuksia